minulla on tässä joka vuosi ja voin kysyä sitten lisää mutta tämän pitäisi minun mielestäni selvittää paremmin miten on tapahtunut

riskejä on otettava

tämän vuoksi työmarkkinaosapuolet ovatkin hallituksen myötävaikutuksella jo aiemmin sopineet merkittävän kahden vuoden maltillisen palkkaratkaisun

tämä taas vaatii että työmarkkinajärjestöt tekevät asiassa tämän syksyn aikana päätöksen jossa otetaan huomioon myös tulevat sukupolvet ja julkinen talous

arvoisa herra puhemies

minulla on tässä edessä tilastokeskuksen kaavio julkaisu jossa sitten otsikkona on

siellä ostettiin kyllä kivihiiltä varastoon mutta se ei ollut sen takia että se olisi ollut edullisempaa vaan sen takia että turvetta ei saatu

oli vetinen keli ja sitten ei saatu myöskään sitä energiapuuta ja varmuuden vuoksi piti ottaa sitä kivihiiltä sinne

en tiedä miten muualla sitten tässä on näin käynyt mutta näin tämä näyttää trendinomaisesti jos katsotaan näitä tilastoja ettei se ole ainakaan jyrkästi kasvanut

totta kai minä olen sitä mieltä että tässä pitäisi se kotimainen energia olla mutta tällä trendillä ja hallituksen päätöksillä ei ole sellaista vaikutusta ollut kuin te sanotte

minä halusin nimenomaan saada

täältä eduskunnasta saa hyviä palautteita kun sanoo että pitää saada viimeisin ja viimeisen viiden vuoden ajalta kaikista näistä erilaisista voi tehdä johtopäätöksiä ja tästä minä en anna periksi

perusteluna oli että tämän elinkeinopoliittisen tuen tarpeellisuutta voidaan pitää kyseenalaisena ottaen huomioon että taksialan kilpailu ja hintataso ovat säänneltyjä

suurimmissa kaupungeissa asiakasrakenne muodostuu lähes yksinomaan elinkeinoelämästä ja matkailijoista ja muista yksityisistä asiakkaista

verohuojennuksen poisto takseilta asettaisi ne myös lähtökohtaisesti käypä arvo se teki hänet jo yhä epätasa arvoisempaan asemaan verrattuna muilla kalustoilla toimivaan joukkoliikenteeseen sillä taksiautoista maksettava käyttövoimavero ei koske lainkaan linja autoiksi rekisteröityä ja jopa samanlaista kalustoa

kiitos